meillä on tiedossa että sekä kevään että joulun alla tehtyjen ratkaisujen ansiosta euroopassa ja suomessa talouskasvu on pystytty pitämään yllä

tätä samaa keskustelua käytiin vajaa puoli vuotta sitten budjetin käsittelyn yhteydessä ja silloin suomen keskustan eduskuntaryhmän puolesta vakuutin ja totesin että meillä ei ole mitään epäselvyyttä siitä mikä on ympäristöministeriön asema

siksi tämä keskustelu joka on käyty ja jota käydään hämmentää niitä ihmisiä ja he ihmettelevät käsitelläänkö heitä eri tavalla onko heillä suurempia velvoitteita

aina kun esittää ja kyseenalaistaa pitäisi olla vaihtoehto

kysynkin pääministeriltä

mikä on se uhkakuva jos nyt suomi torjuu tämän

kysynkin valtiovarainministeri kataiselta

se tietenkin on syytä todeta että ympäristö ja luonnon monimuotoisuus on niin haastava asia että se kuuluu tietenkin kaikille ministeriöille kaikille ihmisille ja jos joku jossain vaiheessa haluaa tehokkaampaa hallintoa ja sen kaltaista hallintoa jolla ympäristön monimuotoisuuden ja meidän ihmisten kannalta voitaisiin ottaa vielä suurempia askelia niin ei kai voi kieltää käymästä sitä keskustelua

onko siellä euroopan neuvottelupöydissä ollut esillä veljespuolueiden sosialidemokraattien taholta sellainen vaihtoehto sellainen pölyinen vaihtoehto tuhon tie jota täällä on esitetty

eihän tämä sdplle ole ensimmäinen kerta kun se yrittää kaataa keskustalaista pääministeriä

mitä mieltä te olette onko tämä keskustelu heikentänyt sitä mahdollisuutta että jatkossa haja asutusalueilla olisi sellaista imua ja mahdollisuutta asua kuin tällä hetkellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toivottavasti siinä tiedonannossa käydään myös laajaa keskustelua jossa arvioidaan eri säätiöiden ja myöskin ammattiyhdistysliikkeen antamat verovapaat rahat

kun tätä keskustelua kuuntelee tulee mieleen entisen poliitikon puhe jossa hän toteaa että älkää tehkö niin kuin minä teen vaan tehkää niin kuin minä sanon

vientiriippuvaisena maana kysynnän heikkeneminen suomen keskeisillä markkina alueilla vähentää meidän mahdollisuuksiamme ja heikentää myös verotulojamme

jokainen meistä voi nähdä että kauppaketjut uusiutuvat ja uudistuvat meillä rakennetaan kovaa vauhtia uusia marketteja

arvoisa puhemies

oppositio moitti tätä ankarasti ja nyt kiitos hallitukselle joka on ottanut opiksi tästä moitteesta

keskusta on johdonmukaisesti vastustanut koko tämän prosessin ajan sitä että niin herkkään ja niin tärkeään asiaan kuin lapsilisät tämän kansakunnan kannalta ovat koskettaisiin

arvoisa puhemies

meidän käsityksemme vain on erilainen

eri toimenpiteillä

kysymys voi olla hallinnon kehittämisestä ja keinojen löytämisestä millä tavalla paremmin voimme vaikuttaa niihin koko yhteiskuntaan vaikuttaviin asioihin

eikö hallituksella ole mitään keinoa puuttua tähän tilanteessa jossa kansalaisten ostovoima selvästi hiipuu ja heikkenee

yleisperustelun täydentämisessä todetaan että kansainvälisestä kehityksestä johtuen suomessa kehitys on hidastunut ja heikentynyt

kuitenkin ne ehdot mitä silloin asetettiin sopeutumisohjelma käyttötapa ja pääoman määrä ovat aivan toisesta maailmasta

me kuitenkin lähdemme siitä että heikommassa asemassa oleville ihmisille luodaan myöskin mahdollisuus kulutukseen

sen tähden on pakko tässä keskustelussa todeta että selittely tässä asiassa ei auta

eikö ole kohtuutonta että yksi osapuoli esimerkiksi ruokaketjussa kuorii kermat päältä tuottajat eivät saa osuuttaan ja myös jalostavat yritykset joutuvat tyytymään entistä pienempään osaan

sen tähden me jo ennen eduskuntavaaleja kerroimme että me tulemme pitämään ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveron alhaalla mutta nostamme muuta kulutusveroa kun taas te kerroitte ihan päinvastoin

kuitenkaan tämä täydentämisesitys ei pidä sisällään sellaisia toimia joilla tätä aikaistamista voitaisiin toteuttaa niin että investointeja verotuloja ja muita valtion tuloihin vaikuttavia tekijöitä voitaisiin käynnistää

olemme esittäneet jo aiemmissa käsittelyissä tämän hylkäämistä ja on johdonmukaista että myöskin tämän asian osalta kun tämä korjausesitys on nyt käsittelyssä johdonmukaisesti ilmoitamme että sillä lääkkeellä jota silloin aikanaan oltiin arvioimassa sen taudin hoitoon ei ole saatu aikaan tuloksia

arvoisa puhemies

kiitoksia arvoisa rouva puhemies

esitän että käsittelyn pohjaksi otetaan ja toivottavasti hyväksytään nimelläni pöydille jaettu lakialoite joka lähtee siitä että tässä erittäin vaikeassa ja haastavassa taloudellisessa tilanteessa meidän on saatava lisäveroja jotta kykenemme pienempään velanottoon ja kykenemme saamaan aikaan kasvua tietyillä täsmätoimilla

eikö ole olemassa hallituksella mitään keinoa jolla ne ihmiset joidenka ostovoima on heikko pääsisivät osallisiksi siitä että kauppa tyytyisi pienempään osuuteen

ette hyväksy korotusta

käsittelyn pohjana on tosiaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksymä mietintö ja tähän käsittelyn pohjana olevaan mietintöön on jätetty kahdeksan vastalausetta

mutta kun tulitte hallitukseen niin toteutitte kaikille myöskin ruuan ja lääkkeiden hintojen noston

ministeri urpilainen te puhuitte tulevasta talvesta järvien jäätymisestä ja ensilumista

kun lapsilisäjärjestelmästä puhutaan pitää aina muistaa että meillä suomessa on hyvin monimuotoisia perheitä ja kun leikataan niin sen kompensaatio on erittäin vaikea

se ei koskaan kohdennu oikeudenmukaisella tavalla

emme halua olla mukana

euroopan talouskriisin johdosta monet maat euroopassa parantavat kilpailukykyään tekevät radikaaleja päätöksiä joilla haluavat turvata oman maansa työtä

julkisen talouden sopeutuksista huolimatta suomen talousasema on edelleen heikentynyt ja valtion velka on kasvanut

viime aikoina kuitenkin taloudessa on näkyvissä jo pikkuriikkisiä merkkejä siitä että ollaan menossa oikeaan suuntaan

viimeinen toimi oli kun pohjoismainen lentoyhtiö sas halusi puolustaa työpaikkoja teki radikaaleja toimia joilla varmaan tulee olemaan merkittäviä seurauksia

paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä eikä paniikkiratkaisuja pidä tehdä

kysynkin nyt mitä hallituksen agendalla on

mitä konkreettisia toimia joilla yrittäjyyttä yrittäjän innovaatioita ja uskoa yrittämiseen vahvistetaan lähiviikkoina tullaan tekemään jotta voidaan varmistaa suomalaista työtä

hallituksen talouspolitiikka tähtää julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen ja kestävyysvajeen kattamiseen säästöin sekä kasvua tukevin ja julkista palvelutuotantoa tehostavin toimin

pääministeri mari kiviniemen johtama uusi hallitus jatkaa matti vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelman ja vaalikauden niin sanotun puolivälitarkistuksen päätösten linjalla

jatkan tästä kanervan ja orpon kysymyksestä

suomen talouden ongelmat ovat suurelta osin rakenteellisia joten yli vaalikauden ulottuvilla rakenteellisilla uudistuksilla on erittäin keskeinen rooli kestävyysvajeen umpeen kuromisessa

muutos on pysyvää vain sen vauhti vaihtelee

arvoisa puhemies

vaikka joudumme nyt tinkimään julkisen talouden tasapainovaatimuksista lyhyellä aikavälillä harkittu velanotto on sekä väistämätöntä että myös välttämätöntä

tämän hallituksen on kyettävä kylvämään talouskasvun siemenet sekä luotava perustaa toimenpiteillä joilla julkisen talouden alijäämä sekä väestön ikääntymisestä johtuva kestävyysongelma ratkaistaan

julkisen vallan on velanotolla tasoitettava tietä taantumajakson yli jo pelkästään kansalaisten peruspalvelujen ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi

arvoisa puhemies

sen tähden meillä vaikka tuntuisi turvalliselta tarttua olemassa olevaan tilanteeseen se ei vie meitä eteenpäin

totta on kuitenkin että sekä tämän vuoden että tulevan vuoden talousarviot perustuvat valtavaan velanottoon jolla mahdollistetaan suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta ja josta hyötyvät kuitenkin kaikkein eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset

samoin vetoan edustaja rossin esittämään ajatukseen yksityisteistä kun monesti on niin että muutama talous on sen viimeisen tien päässä ja kuitenkin sinne kohdistuu sellaisia kuljetuksia jotka ovat hyvin raskaita ja vaativia niin tulee liian kohtuuttomia kustannuksia niille muutamille taloille jotka siellä viimeisen tien päässä ovat

hallitus on säilyttänyt toimintakykynsä mikä on mahdollistanut mittavat talouden elvytyspaketit

arvoisat edustajat tässä salissa viimeisten vuosien aikana on käyty vilkasta ja kiivastakin keskustelua siitä miksi suomessa ruokaa verotetaan enemmän kuin samoilla sisämarkkinoilla monissa muissa maissa

valiokunta korostaa myös hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanoa ja pitää tärkeänä että niiden sisältöihin kiinnitetään erityistä huomiota jotta niillä saavutetaan aidosti uutta lisäarvoa

kansainvälinen rahoituskriisi ja keväällä puhjennut euroalueen velkakriisi ovat muuttaneet taloudellista toimintaympäristöämme nopeasti ja voimakkaasti

valiokunta korostaa että kärkihankkeille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan huolellisesti

kun ei ole rahaa niin ei ole rahaa

pitääkö suomalaisen kuluttajan maksaa ruuastaan veroa enemmän kuin sisämarkkinoiden muilla alueilla esimerkiksi niissä maissa jotka tuottavat meille lihaa tai muuta

ja se että tulevaisuudessa päästäisiin eteenpäin edellyttää että kaikki ne pienetkin mahdollisuudet jotka ovat olemassa pitää käyttää aktiviteetin nostamiseen

ainut on se että me löydämme edellytyksiä suomalaiselle työlle suomalaiselle miehelle ja naiselle työtä ja siinä tarvitaan yrittäjyyttä ja uudenlaisia asenteita yrittäjyyteen

tunnustusta tästä on annettava paitsi matti vanhasen johtamalle hallitukselle mutta kunnia siitä kuuluu myös monille edeltäville hallituksille

arvoisa puhemies

rahamarkkinoiden epävarmuus johtuu siitä että euroopassakin on valtioita jotka ovat velkaantuneet liikaa ja on suuri vaara että tämä velkaantuminen jatkuu

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa hallituksen linjauksia on suurelta osin tuettu mutta on myös arvioitu että elvyttävämpi finanssipolitiikka toisi nopeampaa kasvua talouteen ja vähentäisi muun muassa työttömyydestä johtuvia menoja

valtionvelan korko on saksan ohella eun matalin

työttömyys on kasvanut vähemmän kuin kansantalouden voimakas supistuminen olisi antanut aihetta pelätä ja kansalaisten luottamus omaan talouteensa on säilynyt vahvana

kysyn teiltä pääministeri kiviniemi

jotta me kykenemme säilyttämään kilpailukykymme ruuantuotannossa ja elintarviketeollisuudessa meidän on seurattava tai päästävä samaan tasoon kuin euroopan unionissa keskimäärin ja siksi keskusta johdonmukaisesti jatkaa sillä linjalla että ruuan verotusta on pystyttävä painamaan sille tasolle mikä muissa maissa on

mitä te olisitte valmis tekemään tulevaisuudessa että suomalainen työelämä voisi paremmin ja suomalaiset ihmiset viihtyisivät paremmin työssä tulevaisuudessa

onneksi suomen hallitus ja euroopassa monet hallitukset ovat oivaltaneet tämän tilanteen ja lähteneet nopeasti toimiin saaneet aikaan järjestelyjä joilla markkinoita on voitu rauhoittaa ja tällä tavalla on voitu estää ettei ole jouduttu leikkaamaan

tiukka menokehyksiin perustuva budjettikuri sekä suomessa toimiville pankeille asetetut tiukat vakavaraisuusvaatimukset ovat tehneet suomesta kestävämmän ottamaan vastaan taantumasta aiheutuvia iskuja

totean lopuksi että meille kaikille on hyvä että meillä on aikaa meillä on muutama viikko aikaa löytää sitä yhteistä konsensusta

puhemies

suomalaista työtä voidaan puolustaa ainoastaan sillä että suomalainen vientiteollisuus on tuottavaa ja kilpailukykyistä että sen tuotteet maailmanmarkkinoilla ovat sen hintaisia että se pystyy niitä myymään

se antaa mahdollisuuden se lisää ennustettavuutta se lisää luotettavuutta ja jos se syntyy tämän jälkeen meidän on entistä tarkemmin mietittävä mitenkä saamme aikaan kasvua

myös sopeutustoimien kohdentamiseen on liittynyt kritiikkiä sillä niiden on arvioitu heikentävän liiaksi kotitalouksien ostovoimaa

täällä kuitenkin on aina se sävy että kun syntyy ikäviä päätöksiä hallituksen pitäisi toimia niin että veronmaksajien rahoja kylvetään ylettömästi

ruuan tuottajat kuluttajat yrittäjät työntekijät kansaneläkettä saavat ja työeläkettä saavat

ne kaikki pienet kasvun edellytykset jotka ovat käytössä jotka ovat mahdollisia pitää ottaa käyttöön ja siksi kaikki keinot pitää tämän sopimisen jälkeen jos se onnistuu ottaa käyttöön niin että meillä on yhteinen suunta löytää kasvun siemen tässä uudessa tilanteessa

valiokunnan mielestä julkisen talouden sopeuttamista ei kuitenkaan voida lykätä sillä perusteella että sen kokonaistaloudelliset vaikutukset olisivat nyt poikkeuksellisen suuret

kehysneuvotteluissa nousivat tärkeimmiksi keskustan eduskuntaryhmän ajamat kuntatalouden vahvistaminen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen ja työllisyyden parantaminen

jos tällaiset puheenvuorot jotka lisäävät epävarmuutta olisivat saaneet alleen tuulta eikä olisi kyetty tekemään näitä päätöksiä olisiko jo monissa maissa ja myöskin suomessa jouduttu leikkaamaan jos nämä ajatukset olisivat päässeet valloilleen

työnantajat työntekijät ja valtio ovat pystyneet sopimaan työehdoista palkoista ja työviihtyvyydestä

me pystymme ainoastaan verotuksessa heikommassa asemassa olevia ihmisiä tukemaan sillä että saamme aikaan kasvua saamme aikaan tuottavuutta ja sen tähden hyvät sisaret ja veljet on tärkeätä että sille menestystarinalle että kolmikannassa jatkossakin sovitaan asioita yhdessä hallituksen kanssa pitää antaa täysi tuki ei kyseenalaistaa eikä tehdä myyräntyötä

hallituksen tehtävä on toimia niin että se turvaa kansalaisille työtä ja toimeentuloa

yleisen arvonlisäverokannan yhden prosentin korotus heinäkuun alussa on perusteltu tulopohjan vahvistamiseksi eikä se vaikuta vientiteollisuutemme kilpailukykyyn

tulevaisuudessa tilanne voi olla vielä vaikeampi

arvoisa puhemies

monilla elvytyspaketeilla on ylläpidetty työllisyyttä vahvistettu kotimarkkinoiden kysyntää sekä ylläpidetty kansalaisten luottamusta omaan talouteensa

kysynkin nyt pääministeri vanhaselta

tätä keskustelua siitä meneekö tämä hintoihin on myös täällä käyty

mekin keskustassa pitkin hampain olimme valmiit tukemaan tätä ehdotusta johtuen siitä että kuntien rahoituspohjaa pitää valitettavasti tässä vaikeassa tilanteessa pystyä laajentamaan mutta emme missään nimessä hyväksy tämänkaltaisia esityksiä mitä edustaja kataja täällä toi esiin eli olemme valmiit tähän pohjaehdotukseen mutta haluan eduskunnan pöytäkirjoihin merkkauttaa että missään nimessä ei mitään moninkertaistamisia tai tulevaisuudessa tämä ei sisällä optiota sinne eikä tänne

onko tässä tukalassa tilanteessa jossa vienti ei vedä saavutettavissa eri järjestöjen välillä näkemystä jolla voitaisiin vastata tähän kysyntään joka on heikompaa jossa tuottavuutta taas jälleen kerran koetellaan